kun tämä meidän perusfilosofiamme on tässä ollut sama niin tuetteko te tätä lakialoitetta

jos haluatte tuoda joitain näkökulmia esiin viime kaudelta niin tosi mielellämme käymme keskustelun esimerkiksi rinteen eläketulovähennyksistä

arvoisa puhemies

pääministeri tuossa hetki sitten sanoi että kaiken pitäisi olla mahdollista

täytyy nyt kysyä onko tuo sitä kreikkalaista kirjanpitoa kun veronalennuskohteet on kyllä jo löydetty mutta nyt vielä sitten mietitään millä ne rahoitetaan

minä luulen että siihen ajatukseen sisältyy se että riippumatta siitä mistä päin näitä esityksiä ja ideoita esitetään ne kannattaisi ottaa vakavasti suomi on nyt niin vakavassa tilanteessa

arvoisa puhemies

kyllä näinä aikoina suomalaisten täytyy olla todella todella tarkkoina kuka ja mikä puolue antaa lupauksia joihin he ilmoittavat täällä eduskunnassa että he eivät ole niihin rahoitusta keksineet

tätä taustaa vasten ja sitä taustaa että pääministeri itse toivoi täällä rakentavaa keskustelua vaihtoehtoja me olemme niitä esittäneet ihmettelen että kerta toisensa jälkeen täällä hallituspuolueiden edustajat ovat lähinnä niin kuin äskenkin nähtiin naureskelleet niille vakavasti esitetyille vaihtoehdoille

mutta olennainen kysymys tässä nyt on arvoisa edustaja pekkarinen hyväksyttekö te nyt tämän veroratkaisun kannatatteko te edelleen sitä että verotuksen oikeudenmukaisuutta lisätään

ja vielä mitä tulee tämän veron poistamiseen suurin hyötyjä tästä olisi se joka vaihtaa mahdollisimman kalliiseen uuteen autoon ja se koulun vahtimestari joka ajaa sillä vanhalla toyotalla joutuisi tämän esityksenne maksumieheksi

te kannatitte sitä viime kaudella ollessanne keskustan porvarihallituksen ministeri mutta teitte toisin

on paljon puhuttu näistä ahkeria työssä käyviä perheitä rokottavista päivähoitomaksukorotuksista

nyt hallitus lisää verotuksen oikeudenmukaisuutta

arvoisa puhemies

tuetteko te tätä linjaa vai ette

me olemme esittäneet että tuomalla lainsäädäntöä jolla estetään korkovähennyskikkailu ulkomaille siirrettävistä voitoista sillä summalla voitaisiin perua nämä päivähoitomaksujen korotukset

nyt me olemme koonneet sen yhteen ja nyt kun esitämme niin yksi kerrallaan ministerit poistuvat aitiosta eivätkä jää meidän vaihtoehtoamme kuuntelemaan saatika kertomaan otatteko te näitä esityksiä vastaan vai ette

kilpailu palvelutuotannon tehokkuudesta kuntien välillä on hyväksi

ensin lähti pääministeri kohta lähtee ministeri soini onneksi toivottavasti stubb jää

siinä voi tulla semmoisia ulkoisvaikutuksia joissa yksi kunta saattaa pärjätä mutta ympärillä olevat kunnat tai sen lähialuekunnat eivät pärjää

kun te ministeri soini ennen vaaleja sanoitte että pienituloisilta ei voi ei saa eikä ole varaa leikata ennen vaaleja sanoitte että pienituloisilta eläkeläisiltä ei voi ei saa eikä ole varaa leikata nyt olette kertonut että nämä leikkaukset on pakko tehdä

mitä tulee sitten tämän uudistuksen tavoitteeseen johon edustaja tölli tässä viittasi ja sanoi että tämän uudistuksen ongelma on se että tässä keskitytään elinvoimaiseen kuntarakenteeseen

ei kai siinä ole mitään pahaa

arvoisa puhemies

jos edustaja pekkarinen lukee tämän hallitusohjelman ja lukee sen mitä nyt on päätetty niin siellä lukee että monia peruskorjausinvestointeja ympäri suomen tullaan nyt aikaistamaan ja laittamaan käyntiin heti syksyllä

ei se ole jokotai että joko syöt ruokaa tai joko juot vettä vaan kyllä niitä molempia voi tehdä yhtä aikaa myös näihin palveluihin ja palvelutuotannon tehokkuuteen

se ei voi olla edustaja pekkarinen huono asia että tehdään pisara ratainvestointi joka hyödyttää myös junia jotka tulevat jyväskylästä helsinkiin ja joka edistää niiden täsmällisyyttä

ja itse asiassa silloin kun kunnissa puhutaan niin ei voi puhua vain tuottavuudesta tai tehokkuudesta pitää puhua tuloksellisuudesta koska se on se oleellinen asia

pekkarinen tukee siis tätä hallituksen verolinjaa jossa rikkaiden verotusta kiristetään ja pienituloisten kevennetään eli oikeudenmukaisuutta lisätään

yksi malli sopii kaupunkiseudulle yksi malli saattaa sopia metropolimallille kolmas saattaa sopia harvaan asutulle

siellä muuten myös ensimmäisessä pykälässä mainitaan paras lain ensimmäisessä pykälässä mainitaan että lain tavoitteena on elinvoimainen kuntarakenne

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen sitaatti

sdp ei rahoita kieltämättä aika isoa ostovoimaparannusta suhteessa hallituksen vaihtoehtoon eläkeläisille ja palkansaajille suinkaan kuntapalveluilla

tässä on kelkka kääntynyt

ja sitten kun te edustajat pekkarinen ja kiviniemi haukutte vielä näitä muita vakausmekanismeja niin samaan aikaan viime syksynä vaaditte ekpn suurempaa roolia ja väliintuloa

arvoisa puhemies

se minkä kritiikin edustaja viitanen esitti on ihan paikallaan koska täällä on monia monia keskusteluja käyty niin että keskeisiä lakiesityksiä ei ole esitelty ja se niiden esitteleminen aina hyvä periaate pitää

esimerkiksi viime perjantaina itse tapasin omassa ja mika niikonkin yhteisessä kotikaupungissa yhden eläkkeensaajan joka itku silmässä kysyi onko mitään tehtävissä tälle asumistuen leikkaamiselle

mutta arvoisa ministeri sen sijaan että te pyydätte vain anteeksi ettekö ajattele että nyt kun olette anteeksi pyytänyt teidän pitäisi myös tehdä asialle jotain

nyt näyttää siltä että tähän on tulossa parannusta ja siitä on annettava kiitos hallitukselle jos on niin että nämä tänäänkin listalla olevat keskeiset lakiesitykset kukin ministeri esittelee

aiotteko tehdä asialle jotain

arvoisa puhemies

vaikka perussuomalaisia ja timo soinia on täällä aivan syystäkin syytetty takinkäännöstä oli sitten kyse kreikan tukemisesta työntekijöiden palkkojen leikkaamisesta työttömiltä leikkaamisesta tai nyt pienituloisilta eläkkeensaajilta leikkaamisesta josta vielä ennen vaaleja soini sanoi että heiltä ei voi ei saa eikä pidä leikata ja nyt te leikkaatte niin monelta tässä on jäänyt huomaamatta että myös kokoomus on tehnyt valtavan ison takinkäännöksen

kun tässä kuuntelee edustaja sipilän selityksiä tästä linjasta halutaanko lisää velkaa vai vähemmän velkaa niin tuli mieleen keskustan kunniapuheenjohtajan vanha lause että en ole puolesta enkä vastaan vaan pikemminkin päinvastoin

mutta mitä tulee tähän eläkkeensaajan verotukseen niin todellakin tässä on paljon puhuttu perussuomalaisten takinkäännöstä oli sitten kyse kreikka paketista tai pakkopal kanalennuksista tai työttömiltä tai eläkeläisiltä leikkaamisesta tai maahanmuuttoasioista

siis kesäkuussa kritisoitte hallitusta liiasta velkaantumisesta sitten heti perään ehdotitte lisää velkaa ja sen jälkeen taas lisää kritisoitte jälleen velkaantumista

energiapolitiikan pitää olla työllisyyttä tukevaa ja aina kun täällä energiapolitiikan keskustelua käydään niin enemmän keskitytään siihen että mitkä suljetaan pois

vielä ennen vaaleja valtiovarainministeri stubb sanoi että kokoomuksen perusfilosofia on se että eläkkeitä ei saa verottaa kovemmin kuin työtä

nyt on käynyt selväksi että kilpailukykysopimus ja karhisen päätös ottaa käyttöön lyhennysvapaat ovat olleet ne viimeisen vuoden merkittävimmät talouspäätökset suomessa ja hallituksen toimenpiteitä edelleen odotetaan

ensin sanottiin että pitää huolehtia kotimaisesta työllisyydestä ja sen jälkeen suljettiin pois turve suljettiin pois ydinvoima suljettiin pois vesivoima ja ei tietenkään hiiltäkään

aurinkopaneelit ovat sinänsä hyvä asia mutta jos aiotaan koko suomen energiapaletti hoitaa sillä että käytetään aurinko ja tuulivoimaa niin silloin pitää tuessa mennä niin pitkälle kuten saksassa että joudutaan tukemaan myös hiilivoimaa veronmaksajien varoin eikä siinä ole mitään järkeä

täällä jälleen kerran niin kuin äsken turunenkin viittasi näihin työllisyysvaikutuksiin kun kysyin äsken valtiovarainministeriltä hän jätti vastaamatta mihin nämä arviot perustuvat kun hänen omien virkamiestensä tekemissä muistioissa todetaan että työllisyysvaikutusten arviointi on haastavaa ja asiantuntijoiden näkemyksissä on huomattavaa hajontaa

laitetaan talous kuntoon tehdään ikävät päätökset mutta vain sillä ehdolla että niistä ei joudu maksamaan se kansanosa joka kaikkein vähiten on syyllinen tämän kriisin syntyyn eli pienituloiset pidetään mukana

sdp on esittänyt vaihtoehdon jossa velkaantumista on vähemmän

kun kiinnitin huomiota että rossi täällä oikein ilakoi että mikään ei muutu ja kun huomasin että uusi ryhmäpuheenjohtaja joka valitettavasti ei ole nyt paikalla sanoi että nyt täytyy hallituksen kääntää linjaa enemmän alkiolaiseen suuntaan ja kun minä en suurennuslasillakaan löydä täältä köyhän asialla oloa niin nyt on aivan olennainen kysymys ministeri orpo

mutta arvoisa puhemies olin kuulevinani uutisen kun perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja lindström sanoi että energiapolitiikassa on otettava huomioon ilmasto

kun minä olen tähän mennessä kuullut perussuomalaisilta lähinnä työmies putkoselta semmoisia kolumneja joissa kiistetään ilmastonmuutoksen olemassaolo niin ovatko perussuomalaiset nyt suhteessa tähän ilmastonmuutokseen vaihtaneet linjaa

köyhyyden vähentäminen keskiluokan puolustaminen hallituksen työtapojen uudistaminen no se meni jo ja sitten tämä eläkekysymys

tämä on täysin väärä tie

arvoisa ministeri voisitteko kertoa missä tämä uusi linja nyt näkyy hallituksen politiikassa ja vastatodiste heinonen esitti ministeri

mutta hallituksen oma toiminta vaikeuttaa sitä kun te toiselle neuvotteluosapuolelle laitatte veitsen kurkulle ja sanotte että nyt sopikaa niin kuin toiset haluavat

onko tämä tasapuolista

arvoisa puhemies

sen sijaan herää kysymys onko hallitusrintama yhtenäinen siinä että toivotaan yhteiskuntasopimusta

nimittäin pari päivää sitten kokoomuksen edustaja koski totesi ylelle antoi haastattelun ja sanoi että hän suoraan toivoo että yhteiskuntasopimusta ei synny

arvoisa puhemies

tuetteko oman työministerinne näkemystä tässä paikallisessa sopimuksessa

edustaja saarakkala sanoitte että hallitus tekee perusturvaparannuksia velkarahalla osin totta mutta aika paksua että te sitä väitätte

jos katsotaan teidän varjobudjettianne niin teidän lisävelkamääränne oli tismalleen sama

arvoisa puhemies

tämä on fakta ja sama myös edustaja mäkipäälle

kun täällä puhutaan tästä velkaannuttamisesta niin viime syksynähän me kaikki yhdessä totesimme että tämä iso talouspoliittinen linja täällä on tismalleen sama mitä tulee näihin isoihin lukuihin

jos katsotaan mitä tässä hallituksessa on tapahtunut niin nimenomaan sdp on vankasti seisonut kaikkien työpaikkojen kannalla riippumatta siitä tulevatko ne satakuntaan vai pohjoiseen

no samat tahot jotka ehdottavat näin vastustavat turpeen käytön lisäämistä jota tarvitaan seospolttoaineena etteivät kattilat pala

sitten jos kikkaillaan muutamalla miljoonalla

arvoisa puhemies

kun edustaja modig täällä sanoi että pitää tukea kotimaista bioenergiaa niin siihen tarvitaan sitä turvetta seospolttoaineena etteivät kattilat mene rikki ennen aikojaan

mutta se mikä on teidän mallinne on se että esimerkiksi raumalla rauman valtuustossa ei enää päätettäisi rauman terveyskeskuksen asioista

arvoisa puhemies

kun olen tässä esimerkiksi vasemmistoliiton puheenvuoroja kuunnellut niin en tule mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen että ei tornion terästehtaan työntekijöillä taida olla enää oikein mitään syytä äänestää vasemmistoliittoa tai duunareilla muutenkaan

kun ihmisille näissä vaaleissa on tärkeää nimenomaan ne palvelut niin te haluatte viedä nämä kaikkein tärkeimmät eli peruspalvelut pois sieltä peruskunnasta

ja näille molemmille vasemmistoliitto sanoo ei

ja kun kuuntelin nämä hallituspuolueiden aika kiihtyneet puheenvuorot joissa katsottiin peräpeiliin katsottiin peräpeiliin niin paljon että hallituspuolueet alkavat täällä jopa keskenään tappelemaan historiasta niin ei voi sanoa muuta kuin että huoli on kasvanut

edustaja saarakkala kyllä me teemme sitä osin velkarahalla mutta me halusimme että tällä kertaa kun taloutta tasapainotetaan pidetään huolta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja siitä että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat eivät joudu tätä eniten maksamaan ja sen takia arvoisa edustaja saarakkala me paransimme perusturvaa enemmän kuin te vaaleissa esititte

sdplle tämä uudistus on tasa arvouudistus niin että kaikilla olisi yhdenvertaiset palvelut kemistä hankoon utsjoelta turkuun ja tämän parhaiten turvaa vahva peruskunta joka pystyy kehittämään elinvoimaa työllisyyttä mutta jolla on myös riittävästi omaa tuotantoa

mutta edelleenkin jäi epäselväksi perussuomalaisten osalta kun he ovat täällä alkukauden aikaisemmin kiistäneet ilmastonmuutosta ovatko he nyt tulleet järkiinsä tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies

markkinat ovat hyvä renki mutta huono isäntä ja nyt tämä hallituksen väärä suunta kiteytyy siihen että te uskotte sokeasti markkinavoimiin eri sektoreilla

jos pitää valita alueen elinvoima tai markkinat te valitsette markkinat ja leikkaukset ja tästä osoituksena on juuri tämä savonlinnan jättäminen yksin

täällä juvonen puhuu kauniisti yksityistämistä vastaan mutta ainakin omien kokemuksieni mukaan kun menen kuntiin siellä perussuomalaiset nappaavat kokoomukselta kypärän ja liperin ja lähtevät yksityistämään vaikka karjalan mänty tulisi vastaan

mitä tulee sitten siihen onko oppositiolla arvoa niin kyllä minä näen suuren arvon oppositiolla ja jokainen vastaa omille äänestäjilleen

te petitte savonlinnan ja ette te ministeri pääse tämän yliopistolain taakse

moni vantaalla esimerkiksi perussuomalaisia äänestänyt on tullut sanomaan että palaa sdphen kun perussuomalaiset eivät menneet hallitukseen mutta jokainen vastaa omille äänestäjilleen ja oppositiossakin isänmaata voi palvella